lapsiperheisiin kohdistuvia hallitusohjelman mukaisia leikkauksia sekä muita suunnitteilla olevia muutoksia ja uudistuksia tulisi arvioida kokonaisuutena ja erityisesti lapsinäkökulmasta

useinhan sijoitetun lapsen kanssa saatetaan käydä erilaisissa terapioissa lääkärissä konsultoidaan koulun päiväkodin kanssa ja myös yhteydenpito lapsen biologiseen perheeseen vie aikaa puhumattakaan erityislapsen muista tarpeista

julkisten menojen vähentämiseen tähtäävien yksittäisten muutosten eteenpäinvienti ilman kattavaa kokonaisarviointia voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin hallitusohjelmassa todetut yleiset hyvinvointitavoitteet ovat

tähän meidän on tulevaisuudessa panostettava enemmän toki ongelmien ennaltaehkäisyä unohtamatta joita koskeviin moniin salissa pidettyihin puheenvuoroihin on helppo yhtyä

arvoisa puhemies

biotalous on laaja käsite

se kattaa maatalouden lisäksi muun muassa metsäteollisuuden kemianteollisuuden kalatalouden elintarviketeollisuuden lääketeollisuuden

tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta kuten ruoka ja energia tuotetaan paikallisesti lähellä raaka aineita sekä asiakkaita niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti

suomella on kaikki edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi mutta tämä edellyttää yhteisymmärrystä ja toimenpiteitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta

arvoisa puhemies

näinä taloudellisesti vaikeina aikoina tulee miettiä vakavasti kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä meillä on työpaikkojen luomiseksi ja sitä myötä verotulojen kasvattamiseksi

alueellisesti taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat erittäin merkittäviä

ilman väylämaksujen tuomaa rasitetta suomen kautta kulkevan transitoliikenteen määrä voisi kasvaa huomattavasti koska kilpailu satamien kesken itämerellä kiihtyy

arvoisa puhemies

ensi vuodelle väylämaksut on nyt puolitettu

väylämaksujen poistaminen kokonaan tulisikin ottaa harkintaan sillä niiden poistamisen vaikutuksesta verotulot voisivat kasvaa enemmän kuin mitä väylämaksut valtion kassaan nykyisellään tuovat

väylämaksun mahdollisen poistamisen ratkaisussa tulisi huomioida liikenne ja viestintäministeriön budjetin alla väylänpidon ja jäänmurron rahoitus

suomen satamilla olisi mahdollisuus kilpailla itämeren alueella nykyistä paljon paljon suuremmasta tulovirrasta mikäli transitoliikennettä rajoittavat väylämaksut poistetaan